tehdään ydinvoimasähköä suomessa eikä tuoda ydinvoimasähköä ulkomailta

kyllä tämä luo nyt pitkäjänteisyyttä seuraaville vuosille

mutta kun työttömyys on näin paha ja oikeuslaitoksessa on myös niin sanottu henkilöstö joka on vaikeissa tehtävissä ja jonka työolot eivät ole maakuntien oikeustaloissa parhaat mahdolliset ministeriö on kyllä tehnyt tällaista listaa mutta olisin toivonut että lista olisi sillä tavoin pidempi vastaamaan tätä tilannetta ja kun rakentaa pitää rakennettaisiin nimenomaan tällä hetkellä jolloin tämä olisi myös vastaus työllisyystilanteeseen muun muassa lahden oikeustalo

tämä varmasti edellyttää vielä kansallisesti paljon keskusteluja mutta tämän pohjalle on nyt hyvä rakentaa tulevaisuutta

tämän esityksen keskeisenä tavoitteena on kaivostoiminnan ja malminetsinnän edellytysten turvaaminen yhteiskunnallisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla

mitään ideoita ei ole sen suhteen mitä todella tehdään muuta kuin se että presidentti pääministeri ministerit vierailevat näissä maissa ja meillä on hyvät poliittiset suhteet mutta käytännössä näitä ei pystytä käyttämään hyödyksi

ne ovat osa suomen vientiä ja valtionyhtiöillä pitäisi olla yhteistyötä

arvoisa puhemies

pääministeri viittasi siihen että tämän lisäksi tarvitaan myöskin kansallisia ratkaisuja silloin kun tätä toimeenpannaan ja kohdennetaan eri tuotannonaloilla

olisin puhunut pienyrityksistä ja keskisuurista yrityksistä ja niitten rahoituksista ja siitä miten ely keskukset ympäri maata antavat erilaisia tukiratkaisuja näitten yritysten osalta

samoin tavoitteena on varmistaa oikeusturvan toteutuminen ottaa huomioon kansalaisten vaikuttamis ja osallistumismahdollisuudet sekä turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet

kun tähän lisätään vielä työllisyysrahojen riittämättömyys ja se että monet työllisyysvaroin vuoden työssä olleet joutuvat nyt ensi vuonna työttömiksi niin aikamoinen sekamelska on syntynyt

tämä ongelma mikä on syntynyt johtuu hyvin paljon siitä että hallitusammattilaiset pääsivät siihen tarkoitukseen valitettavasti ministeri pekkarisen aikana aikanaan että hallintoneuvosto lakkautettiin

tämä on yksi syy siihen että ei uskalleta ottaa riskejä yrityksissä joiden käyttöpääoma on vähäistä ihan niin kuin kotitalouksissa ja tässä mielessä ne hallituksen toimenpiteet joita on tehty eivät ole käytännössä toteutuneet

hallintoneuvoston lakkauttaminen on tehnyt sen että kansanedustajan tuntemus valtionyhtiöistä on romahtanut ja hallintoneuvostossa on myös ollut oppositio mikä on tehnyt juuri sen että yhdessä koetetaan näitä yhtiöitä viedä eteenpäin

sitten käännytään kuntien puoleen toimeentulotukivirkamiesten ja naisten puoleen ja kuntien asema on laiminlyöty samaten maakuntien niin että siellä ei ole sitä rahaa

tähän liittyy tämä pankkien toiminta ja sitten myös se että tekes teollisuussijoitus ja finnvera eivät ole siitä huolimatta että niille on annettu nimenomaan riskirahaa ottaneet niitä riskejä vaan kaikki pelkäävät sitä että tämä johtaa konkurssiin

nyt käytännössä tähän ei olla päästy

täällä on puhuttu paljon näistä eun rahoista mutta käytännössä maakunnissa ja kunnissa ei ole sitä vastikerahaa mikä pitää itse laittaa jotta tämä eu raha voidaan hakea

minun mielestäni valtioyhtiöitten ja ministerin pitäisi olla yhteydessä myös esimerkiksi pohjoismaissa muihin valtioihin tässä yhteisessä omistuksessa tietyissä yrityksissä ja myös vaikka stxn osalta ranskaan

hoidetaan hyvin toimeentulevia yrityksiä ja jätetään nämä jotka ottavat myös riskejä käytännössä hoitamatta

kyseessä on kokonaisuudistus jossa on pyritty löytämään tasapaino osin hyvin erisuuntaisten intressien välillä

tästä syntyy se yksi tilanne miksi näitä eu rahoja ei ole pystytty riittävästi käyttämään

mitä hallitus aikoo nyt tehdä ja millä tavoin tässä elvytyksessä otetaan huomioon pienet ja keskisuuret yritykset tämän kaiken nyt jo tehdyn lisäksi

tämä on yhteistyötä

esitys täsmentää ja laajentaa eri intressitahojen oikeuksia ja velvollisuuksia selkeyttää kaivoslain suhdetta muuhun toiminnan kannalta keskeiseen lainsäädäntöön ja ottaa huomioon perusoikeusuudistuksen

kuten aikaisemmin sanoin sosialidemokraatit ovat sekä talousvaliokunnassa että valtiovarainvaliokunnassa esittäneet ja teen sen saman esityksen että destian raskoneen ja labtiumin myyntivaltuudet hylätään

merkittäviin muutoksiin sisältyvät sääntelyn yleisen täsmentymisen ohella korvauksiin liittyvät uudistukset sekä haittojen minimointia edistävät säännökset

esimerkiksi destian osalta toistan vielä kilpailun puutteen suomessa yleensäkin ja se näkökohta mikä tuossa debatissa ei tullut esille oli se että kunnat ja valtio maksavat ylihintaa maanrakennuksen urakoista

tämä on todellakin tärkeä asia ja tämä on laadittu yhteistyössä sotainvalidien veljesliiton kanssa joten asiat tässä ovat kohdallaan

kunnat maksavat liikaa valtio maksaa liikaa ja samaan aikaan meidän pitäisi panostaa ihan toisen tyyppisiin asioihin kuin teiden ja rautateiden rakentamiseen ylihintaan

vaatimus ei ole missään mielessä kohtuuton ja toivon että kun tämä nyt sitten näilläkin perusteilla mitä äsken kuultiin tulee asianomaisten valiokuntien käsittelyyn se saisi siellä arvonsa mukaisen kohtelun

tämä on eurooppalainen puute että rakennuskustannukset nousevat koko ajan mutta tämä on erityisesti suomelle pitkien etäisyyksien maassa ominaista

tässä todetaan se että kansainvälisille markkinoille on tyypillistä että niitä hallitsee suhteellisen pieni määrä suuria kansainvälisiä pörssiyhtiöitä

olemme tekemisissä erittäin mielenkiintoisen asian kanssa

niin kuin tässä äskenkin todettiin näitä sotainvalideja on enää hyvin vähän ja tämä nyt on niitä viimeisiä vuosia toivottavasti myös vuosikymmeniä että he eläisivät kauan jolloin me voimme tässä asiassa tehdä jotakin

mutta tämä selvitys osoittaa sitä että suomi ei ole mitenkään köyhä eikä suomi ole jäämässä köyhäksi vaan että me olemme euroopan unioninkin selvitysten perusteella ruotsin ohella euroopan unionin jäsenmaista näitä malmirikkaimpia mineraalirikkaimpia valtiota

kilpailu on olematonta

tämä edellyttäisi sitä että tähän sitten varataan myös tarvittavat rahat ja asia viedään eteenpäin juuri sillä tavoin kuin tässä aloitteessa on edellytetty

tässä suhteessa kansa tämän loppupelissä maksaa

kysymys on nyt sitten siitä onko meillä malttia vaurastua kuten presidentti kekkonen yhdessä kirjassaan kysyi

tässä suhteessa olisin vielä todellakin kysynyt ministeri pekkariselta missä ovat fingridin omistamiseen liittyvät rahat ja ratkaisut jos kerta valtio aikoo siinä edistyä koska tarjoukset pitäisi kohta jättää

valtioneuvostohan tämän selonteon teki lyhyessä aikataulussa mutta kaikkien muiden elinkeinoministeriön viime tipassa antamien esitysten ohella kaivoslaki tai monet muut kilpailulainsäädäntö meille ei jäänyt niinkään paljon aikaa tähän perehtyä kuin valtioneuvostolla oli

suomessa sijaitsevien kaivosten omistuksessa näkyy myös tämä kansainvälisyys sillä vain kemin kromikaivos ja talvivaaran monimetallikaivos sekä kalkki ja vuoli kivikko aito kaivos ja vuolukivikaivokset ovat pääosin suomalaisessa omistuksessa

on se aika ihmeellistä että meillä tavaroihin ja palveluksiin on liitetty arvonlisävero

suomen maaperä on geologialtaan rikas ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet kaivannaisteollisuuden kehittymiselle

se innokkuus mikä valiokunnassa oli ei kaikilta osin päässyt tässä lyhyessä aikataulussa tulemaan sillä tavoin esille kuin olisi käytännössä ollut toivottavaa jotta tämä hyvä asia saisi jatkoa

aina kun ne siirtyvät silloin sinä joudut maksamaan arvonlisäveroa mutta kun sinä menet pankkiin niin tavallisena asiakkaana joudut maksamaan jokaisesta toimenpiteestä jotain

se vanha sanonta että suomi on köyhä ja siksi jää ei pidä onneksi paikkaansa ja kysymys on nyt myös siitä onko meillä malttia vaurastua

suomessa on moneen eu maahan verrattuna erittäin hyvä pankkien valvontajärjestelmä mitä osoittaa muun muassa se että tällä hetkellä käsittelemme eduskunnan valitseman pankkivaltuuston kertomusta jonka mietintöä on taas käsitellyt täällä esiintynyt edustaja pekkarinen talousvaliokunnan puheenjohtaja

tämä on varmasti asia joka yhdessä kaivoslainsäädännön kanssa sietää myös sen että hallitusohjelmassa nämä tärkeät asiat täytyy tuoda esille jotta suomen maaperästä kerättäviä rikkauksia voitaisiin hyödyntää niin että myös suomalaiset ja suomalaiset yritykset ja ne jotka maata yksityisesti omistavat tai valtio voisivat tästä saada oikeudenmukaisen osansa

nykyiset löydökset perustuvat suurelta osin vasta maan pintaesiintymien kartoituksiin

tutkimustoimintaa jo pitkään harjoittaneen geologian tutkimuskeskuksen mukaan on luultavaa että löydösten määrä lisääntyy merkittävästi kun tutkimuksissa edetään syvempiin maakerroksiin

arvoisa puhemies

tämäntyyppinen järjestelmä meidän pitäisi saada kaikkiin muihinkin maihin ja vielä niin että on olemassa erityinen finanssivalvonta mikä tahtoo yleensä näissä keskusteluissa unohtua

ensi viikolla on todellakin hyvin merkittävä euroopan neuvoston kokous jossa venäjä ja muu eurooppa ovat läsnä keskustelemassa näistä kysymyksistä niin itse istuntosalissa kuin näissä komiteoissa ja erityisesti sitten käytävillä

pankkiverohan on tarkoitettu siihen että kun pankki menee nurin siinä yhteydessä koetetaan velkojien asemaa hoitaa ja sitä tuskaa mikä siitä syntyy mutta se ei voi olla mikään pankkien pelastamisvero

muistan että talousvaliokunnankin osalta valiokunnan piti jossakin vaiheessa erityisesti kovistaa senaikaista pankkivaltuustoa että teillä pitää olla osana tätä pankkivaltuuston kertomusta myös kertomus finanssivalvonnan toiminnasta ja sehän näissä nykyisin on

tässä mietinnön lopussa todetaan se tärkeä asia että tähän liittyy juuri tämä omistaminen maan päällä ja maassa ja sitten syvällä maan alla

se että ydinvoima on ollut meilläkin vähän kirjavasti kuitenkin mutta joka tapauksessa keskeinen taas johtuu siitä että olemme halunneet tämän suomen energiatuotannon omavaraisuuden turvata mutta se ei poista sitä mahdollisuutta että tässä uusiutuvassa nämä tavoitteet voidaan viedä ihan kunniallisesti eteenpäin

tämä keskusteluhan on tärkeätä ja minusta suomen linjan pitää olla sellainen että me luomme edellytyksiä sille että diplomaattisin toimenpitein pystytään tämä ukrainan ympärillä oleva kriisi ratkaisemaan

nämä molemmat asiat ovat kyllä olleet esillä mutta kuten näistä esimerkeistä käy ilmi meilläkin esimerkiksi arvonlisävero on merkittävin vero budjetissa siis tavaran ja palvelusten siirtäminen ihmiseltä toiselle mutta rahoituspuolella näin ei ole joten se osoittaa sitä kuinka hyvin tämä rahanvalta näissä asioissa valmistelua myöten pitää otettaan

se ei koske ainoastaan esimerkiksi kaivosteollisuutta vaan myös sitä jos helsingissä metrolla tai vastaavissa kaivetaan miten asunto osakeyhtiöitten valta ulottuu sitten tämän kerrostalon alla oleviin alueisiin jotka kuuluvat kauppakirjan mukaan siihen kiinteistöön

mutta esimerkiksi eduskunnan käsittelyissä finanssivalvonta valitettavasti aika usein unohtuu ja käsitys on siinä että suomen pankki euroopan keskuspankin osana olisi myös valvontaviranomainen näihin pankkeihin nähden

ja kukapa ei käyttäisi jos kerran takauksia on saatavissa veronmaksajien takaukset otetaan viimeiseen euroon asti

kumpula natrinkin tavoin että nyt tämä on hyvä mutta mä energianhankinnassa nämä valtion maat on rajattu pois vieläpä sitten valiokuntakäsittelyssä ja sitä enemmän vielä ihmettelen jos mtkn talutusnuorassa keskusta onkin tähän mennyt miten kokoomus on saatu tähän menemään mukaan

jo yksistään venäläisten näkökulmastahan euroopan neuvosto on tärkeä

alan kasvukehityksen myötä suomeen arvioidaan syntyvän parituhatta kaivostyöpaikkaa pääosin pohjois ja itä suomeen

tässä selonteossa tuodaan alussa ilmi se että tämä on onnistunut ja se on tarpeellinen ja kuten jo sanoinkin niin verrattuna esimerkiksi innovaatioselontekoon joka tänne annettiin se oli erittäin innotonta nyt aivan kuin olisi ollut innovaatioselonteko meillä oli innostavuutta aikaansaava selonteko näistä meidän luonnonvaroista

olen itse tässä sosiaali ja kestävän kehityksen ja talouskomiteassa ottanut esille ja siitä tehtiin selvityskin pankkikriisin vaikutukset euroopan neuvoston jäsenmaihin

luottolaitostoimintaa siis vanhaa perinteistä säästöpankkitoimintaa edustaa pohjoismaissa muun muassa handelsbanken ja se on pärjännyt suhteellisen hyvin

arvoisa puhemies

tässä valiokunnan laajassa mietinnössä on pyritty antamaan valiokunnan jäsenillekin mutta myös koko eduskunnalle selkeä kuva

se ei ole mennyt mihinkään investointipankkien tapaiseen toimintaan vaan on lähtenyt siitä että ihmiset tuovat rahaa pankkiin säästävät ja sitten he lainaavat rahaa ja siihen ei tarvita hirveän suuria organisaatioita vaan tällaista perinteistä pankkitoimintaa

tämä on jo näissä kriisimaissa myös ihmisoikeuskysymys koska ihmisten toimeentulon taso on laskenut niin paljon että voidaan kysyä myös ihmisoikeuksien perään

ja katsotaan suomea nyt miltä kantilta tahansa on se sitten metsiä on se suomen järviä vettä pohjavettä eli vesitaloutta tai se on sitten näitä mineraaleja niin suomi kaikissa näissä mittaluokissa on merkittäviä valtioita maailmassa

euroopan unionihan on tästä asiasta myös ollut kiinnostunut ja se mikä tässä näkyy on se että suomi ja ruotsi tai ruotsi ja suomi ihan miten päin vaan ovat nämä euroopan unionin alueen malmirikkaat valtiot

ei tarvitse mennä muihin maihin kun pysyy vain euromaissa ja katsoo mikä siellä on kansalaisten tilanne niitten jotka kadulla mellakoivat työttöminä jo useamman vuoden olleina

rajat ylittävässä toiminnassa on selvästi ollut havaittavissa se että se on teoreettisella tasolla ihan ok mutta on täysin selvää niin kuin nämäkin tapaukset osoittavat on sitten kysymyksessä kreikka tai irlanti että kaikkea ei kerrota paitsi vasta sitten kun on liian myöhäistä

tämä on meille suuri haaste ja tässä mielessä valiokuntakin tämän asian ottaa

tämä on yksi tällainen ihmisoikeusasia tämä pankkikriisi joka on oikeastaan monen asian taustalla

suomessa on vahvaa kaivosalan osaamista niin laite ja konevalmistuksen kuin prosessiosaamisen osalta

tässä mielessäkin näissä pankkiasioissa joita euroopan unionin asiat nykyisin hyvin pitkälle ovat pitäisi sellaista huolellisuutta olla

outokumpu yhdessä vaiheessa valtionyhtiönä omisti kaivosteollisuudesta melkein kaiken mutta eiköhän sitten järkeilty niin että se on nimenomaan sellainen joka pitää yksityistää

niistä paikoista joissa näitä asioita käsitellään niin kuin täällä on tullut ilmi yksi on suuri valiokunta joka monissa asioissa edustaa koko eduskuntaa euroopan unionin asioissa ja sitten on pankkiasioista vastaava talousvaliokunta ja sitten on valtion takausten eli veronmaksajien rahojen vahtija valtiovarainvaliokunta

täällä ovat toimijoina kansainväliset yhtiöt

ja se mikä tulee olemaan suomalaisten osuus on se valtion omistamista tai yksityistä omistamista joka tapauksessa suomalaisten omistamista on se sellainen iso haaste johon valiokunnassakin olisi tietysti toivottu että ratkaisuja olisi saatu aikaan jo nyt mutta näin valitettavasti ei ole

näitä kotimaisia yrityksiä ei löydy tällä hetkellä kuitenkaan riittävästi vastaamaan alan kehitysmahdollisuuksiin investointeihin niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkaan

arvoisa puhemies

en tiedä mistä rahoista nämä annetaan koska pankkikriisi ja euroopan unionin jäsenmaiden omatkin tarpeet täytyy ottaa huomioon

tämä on ollut erittäin hyvä keskustelu ja kuvastaa hyvin sitä keskustelua mitä käytiin myös talousvaliokunnassa ja tämä meidän enemmistön mietintö on kompromissi tästä kokonaisuudesta

samaten saannin edellytyksenä on että alalle luodaan toimivat olosuhteet joiden puitteissa voidaan taata suomen kiinnostavuus kaivostoimintamaana

tässä valiokunnan mietinnössä todetaan että selonteko on saanut positiivisen vastaanoton paitsi lausunnon antaneilta valiokunnilta myös talousvaliokunnan kuulemilta asiantuntijoilta

mekin haluamme panostaa nimenomaan siihen

se mikä tässä on nyt ollut yksi asia joka ei ole tullut sillä tavoin esille oikeasti on ollut se että näitten taajamien ulkopuolella olevien suurliikkeitten lisäksi näitten isojen markettien lisäksi nyt keskustoissa voivat kaupat olla auki myös sunnuntaisin jolloin ihmisten ei tarvitse lähteä ajelemaan sinne taajamien ulkopuolelle

mineraalialalle on tarkoitus kehittää kokonaisvaltainen niin sanottu green mining konsepti jossa mahdollisimman materiaali ja energiatehokkaiden prosessien avulla saadaan aikaan tuottavuuden kasvua ympäristövaikutukset minimoiden

täällä on unkaria jo käsiteltykin

oras tynkkysen johdolla tehtyihin kysymyksiin talousvaliokunnassa tässä mietinnössä on annettu vastaus

unkarissa tämä ihmisoikeusasia on aika mielenkiintoinen siinä mielessä että muodollisesti kaikki tapahtuu demokraattisesti mutta tämä valtapuolue on saanut sellaisen vallan että sivistynyt vallankäyttö joutuu kuulemma monesti vaikeuksiin siinä mielessä että vallanpitäjät voivat menetellä sillä tavoin kuin ei pitäisi

vaikka tehdyt linjaukset ovat vielä suhteellisen yleisellä tasolla antavat ne riittävän pohjan jatkotyölle

nämä kysymykset on kaikki käsitelty tosin ei niin värikkäästi kuin täällä ministeri pekkarinen toi esille

tässä mielessä tämä suomen malli joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella näistä kysymyksistä pankkivaltuuston kertomuksen muodossa on ihan hyvä järjestelmä

tähän liittyvä tekesin green mining ohjelma on parhaillaan valmisteilla

selontekoa on pohjustettu useissa selvityksissä joita on valmistelemassa ollut suuri joukko eri toimialojen asiantuntijoita

mitä tulee sitten näihin vaihtoehtoihin minua kiinnostaa nyt tässä keskustapuolueen puheenvuorossa se että siinä annettiin ymmärtää että kreikan pitäisi irrottautua eurosta

tässä valiokunnan mietinnössä on nimenomaan tähän ympäristölähtökohtaiseen lupaprosessiin kiinnitetty huomiota myös siinä mielessä kysyvästi että onko tämä kaikki byrokratia tarpeellista

siitä selviää se mikä on vastaus työllisyyteen ja sekin että totta kai uusiutuvasta energiasta tulee myös sähköä mutta se ei riitä

mutta tällä hetkellä kun työttömyys suomessa on nousemassa niin meidän suurin ongelmammehan on juuri se miten saada ihmisille töitä

tässä yhteydessä haluan kiittää paitsi talousvaliokuntaa myös maa ja metsätalousvaliokuntaa ja ympäristövaliokuntaa jotka ansiokkaalla tavalla ovat näissä lausunnoissa näitä asioita vieneet eteenpäin ja myös tulevaisuusvaliokuntaa joka on tehnyt tämänkin eduskunnan aikana mittavaa työtä

minä kysynkin nyt tämän eduskunnan läsnä ollessa puheenjohtaja sipilältä mikä on se keskustapuolueen kanta tänään keskiviikkona

se ei hyvät ihmiset riitä siihen että me pärjäämme suomena täällä pohjolassa

mutta esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöjen näkökulmasta ja ympäristöalan näkökulmasta tämä näkökulma vain on erittäin tärkeä ja jos niitä viranomaisia on erilaisia niin silloin joudutaan tekemään useampi hakemus ja useampi alan ammattiviranomainen näitä käytännössä tarkastelee

tätä on asiantuntijoitten kanssa käyty moneen kertaan läpi

syyrian osalta ei euroopan neuvostokaan ole paljon pystynyt tekemään eikä myöskään valko venäjän osalta

tässä on selvästi havaittu se tosiasia johon erityisesti tulevaisuusvaliokunnassa olevat ja myös talousvaliokunnassa jäseninä olevat valiokunnan jäsenet kiinnittivät huomiota eli se että valtioneuvostossa ei oikein tiedetty että tulevaisuusvaliokunnassa on tehty arvokasta työtä

tämä lobbaaminen jota brysselissä tapahtuu on minusta yksi asia johon suomen ja suomalaisten yritysten ja heidän edustajiensa pitää keskittyä

arabikeväässäkin eurooppalaiset olivat aktiivisesti mukana ja kun olen itse ollut arabien kokouksessa niin he ovat kysyneet että missäs se euroopan unioni ja muut nyt ovat kun meille on tullut talvi

mutta varmasti tässä on mahdollisuuksia ja sitä valiokunta tässä mietinnössään erityisesti korostaa saada aikaan se että tämä olisi hakijan näkökulmasta joutuisampaa

meillä on paljon sellaisia tuotteita niin biotaloudessa cleantechissä kuin muuallakin että olisi mukava nähdä että se direktiivin valmistelu tapahtuisi siinä mielessä samalla lailla kuin saksalaisilla ranskalaisilla italialaisilla että heidän tuotteidensa normit tulevat näihin direktiiveihin että tämänmukaisia tuotteita ja laitteita hyväksytään

tämä arabikevät ei ollutkaan käytännössä sellainen menestys kuin uskottiin vaan se on ollut monelle arabille ja arabimaalle enemmänkin koettelemus